gustafssonin puheenvuoron johdosta haluan vaan todeta että kun te näytätte niitä tilastoja niin nehän näyttävät juuri siltä että suomi ei tee yhtään mitään eikä nimenomaan tämän työvoimapoliittisen toiminnan suhteen

nyt tietysti tämä lisätalousarvio joka kohdistuu nimenomaan nuorisotyöttömyyden lievittämiseen ja nuorten työllistämiseen varmasti tulee lukuja parantamaan mutta parantaako riittävästi se on tietysti kysymys josta voidaan keskustella vaikka aamuun saakka

arvoisa puhemies

ilman muuta on hyvä jos suomi saa omille lainoilleen vakuudet

mutta oleellistahan tässä on se mihin mittaan asti suomi on valmis menemään silloin kun puhutaan vaikka kreikan tai jonkun muun maan tukemisesta siitä huolimatta että se taloudellinen tilanne oli varmasti silloin kun kreikka kysymys lähti liikkeelle sellainen että sitä piti yrittää padota jollakin lailla

milloin mitta on täynnä

on pakko pysähtyä

pentti oinonen mylvi taannoin kreikka päätöksen yhteydessä tässä salissa ja kyseli että millä he maksavat oliiveillako tupakallako

taisi siinä mennä zorbakset ja sorbukset vähän sekaisinkin mutta arvoisa herra puhemies kun tänä päivänä tarkastellaan sitä mitä eduskunta kesän alussa oli päättämässä omalta osaltaan liittyen niin kreikka tilanteeseen kuin koko tähän kansainväliseen rahoitustilanteeseen niin on pakko todeta että nuo päätökset olivat oikeita

herra puhemies

sivistys oppiminen osaaminen ja kulttuuri ovat kansakunnan kulmakiviä ja tässä suhteessa voimme olla kyllä hyvin laajasti tyytyväisiä koko tähän opetushallinnon alueeseen

jos tätä päätöstä ei olisi silloin toteutettu johonka valitettavasti oppositiosta myös sosialidemokraatit yhtyivät niin käytännössä se olisi tarkoittanut sitä että me rakentaisimme ihan toisenlaista budjettia kuin mitä tällä hetkellä tehdään

määrärahan lisäykset joista on paljon puhuttu täällä ovat kohdallaan ja semminkin se kestää myös eduskunnan kannanoton joka koskettaa ei yksistään opetusta vaan myös suun terveydenhuoltoa

siinä mielessä tuo kreikka päätös ja koko tähän kansainväliseen talouslamaan ja finanssikriisiin liittyvä ratkaisu on äärimmäisen tärkeä

eduskuntahan tulee hyväksymään lausuman

jos lehtereiltä kuului suurin piirtein aplodeja niille puheenvuoroille joissa arvosteltiin suuresti sitä että hallitus osaltaan lähti euroopan talousalueella vastuullisten hallitusten ja eri tahojen kanssa pelastamaan meidän eurooppalaista talousjärjestelmäämme niin kyllä tietysti nyt voisi todeta että pitäisi kuulua aplodeja toisinkinpäin

tämä luo pohjaa todella ei yksistään opetuksen kehittämiselle vaan myös terveydenhuollon näkökulman eteenpäinviemiselle

ja siinä mielessä on ollut ymmärrettävä tietysti opetusministerin kanta että tälle täytyy löytää myös rahoitus ja se on nyt kehysriihen kysymys jossa tuo rahoitus tulee

ei asiat näin helposti saa unohtua

kuten joskus kyselytunnilla totesin niin ei ole pienintäkään epäselvyyttä että tämä asia tulee kuntoon ja tulkoon se nyt tässä yhteydessä todettua että tällä saralla on astuttu merkittävä askel eteenpäin

toki siellä on ollut erittäin paljon lakkoja milloin yleislakkoja milloin pienempiä mutta kaikesta huolimatta kreikka osaltaan on näyttänyt että he pyrkivät tekemään ainakin hallitustasolla ja finanssipiireissä ne ratkaisut mitä pitää tehdä

järjestelmä joka ei ole tottunut siihen että veroja maksetaan on tietysti vaikea saada hyvin nopeasti sitten toimimaan toiseen suuntaan mutta kuitenkin hyvällä tiellä ollaan

korkotasomme olisi varmasti noussut työttömyys olisi noussut enemmän konkurssit olisivat lisääntyneet

joudumme jättämään tuleville sukupolville entistä enemmän velkaa mutta tavoitteena on että talouden nousun myötä myös tuota velkaa päästään lyhentämään ja sitä kautta pystytään sitten tasapainottamaan myös valtiontaloutta

tuossa myöhemmin puhutaan kuntataloudesta erityisesti mutta on pakko todeta että kuntatalous on yksi osa julkista taloutta ja erittäin merkittävä koska siinä turvataan myös palveluiden saatavuus kunnissa ja nimenomaan ihmisille läheisten palvelujen saatavuus

kunnat ovat toki nostaneet omaa veroprosenttiaan hyvin monet ovat myös velkaantuneet mutta ei siinä tahdissa ollenkaan kuin taas vastaavasti valtio

montako vuotta tästä eteenpäin milloin olemme plus miinus nolla tilanteessa tai saamme tasapainon edes ja pystymme maksamaan sitten oikeasti velkaa aika näyttää ehkä tämän vuosikymmenen puolivälissä

tähän asti olen aina kuvitellut että tämä armas aurinko joka meille fotosynteesin kautta tuo meidän marjoihin hedelmiin vihanneksiin kaikkiin viljelytuotteisiin luonnonsokeria on hyvä asia

tänään eduskuntaryhmille suomen veteraaniliittojen valtuuskunta esitti oman huolestumisensa kuntoutusmäärärahojen puolesta

mutta nyt näyttää käyvän niin että tästä itse asiassa rangaistaan ja tämä vie mielen kyllä aivan oudolle tielle että kuinka näin voi olla

todellakin tämän esityksen myötä luonnonsokeri joutuu rangaistavien tuotteiden listalle

mutta tämä kuntoutusmääräraha on sellainen johonka on talousarviokäsittelyn aikana pakko kajota

sokeriton tuote ei saa sisältää mitään luonnollista raaka ainetta vaan esimerkiksi suomalainen sokeroimaton mustikkamehu kuuluu sokeroituihin eli korkeammin verotettaviin tuotteisiin kun taas esimerkiksi zero kola tai vaikkapa pepsi max ovat kevyemmin verotettuja tuotteita

toinen asia herra puhemies

perusväylänpito on edelleenkin se ongelma joka näyttää siirtyvän tältäkin hallitukselta kokonaisuudessaan tuonne seuraavalle vaalikaudelle

meidän on kyllä löydettävä ratkaisuja niin että myös se rataverkosto ja tieverkosto mikä suomeen on rakennettu pystytään ylläpitämään niin että myös liikennöinti on sillä mahdollista

tämä veronkorotus ei kohtele tasapuolisesti juuri sokeroimattomia tuotteita siis niitä jotka ovat luonnonmukaisesti luonnonsokeria sisältäviä tuotteita

siksi tämä virvoitusjuomien ja mehujen verotuksessa tehtävä ratkaisu on otettava aivan uudelleen tarkasteluun ja on varmaan selvää että tämän eduskuntakauden aikana tämäkään asia ei tule muuttumaan vaan asia on otettava viimeistään seuraavien hallitusneuvottelujen aikana ja tarkasteltava sitä muun muassa juuri siitä näkökulmasta mihinkä edustaja kalmari aiemmin viittasi

lämmin kiitos ministeri niinistölle että hallituksen esitys laiksi etelä konneveden kansallispuistosta on tullut pikavauhtia eduskuntaan

kiitos kuuluu myös alueen asukkaille kunnille maakuntaliitoille hyvin monille tahoille jotka ovat metsästysseuroja myöten olleet tätä valmistelemassa ja etsimässä hyviä puolia ja niitä tiettyjä ongelmiakin jotka muun muassa tuohon metsästykseen liittyvät

eli kysymys ei ole ainoastaan yksistä tuotteista vaan aivan kerta kaikkiaan kotimaisesta tuotannosta lähituotannosta ja siihen liittyvistä asioista

itsekin kansallispuiston perustamisesta talousarvioaloitteita tehneenä olen erittäin tyytyväinen kansallispuiston perustamisen toteutumiseen

siksi tämä on huomattavasti tärkeämpi asia kuin pelkästään yksi yksittäinen veronkorotus koska joka kerran kun me luomme myös tämänkaltaisia ratkaisuja niin sillä myös edistetään tuontia ja näin ollen kotimainen teollisuus myös pienteollisuus erityisesti joutuu tämän asian tiimoilta vaikeuksiin

kokoomusedustajien ja erityisesti edustaja kopran puheenvuoro liikenneinvestointeihin ja rahoitukseen liittyen kaipaa kyllä täsmennystä

ensinnäkin tuo teidän puheenvuoronne paljastaa sen näköalattomuuden ja mielikuvituksen puutteen sen suhteen kuinka rahoitusta voidaan järjestää

herra puhemies

itsekin tiedän hallituspuolueen edustajana aikoinaan oltuani että hallituksen esityksiä piti tietysti puolustaa mutta kyllä tietysti siinä täytyy yhdessä pyrkiä löytämään niitä näkökulmia jotka ovat oikeasti kantavia

toisin sanoen fotosynteesi onkin nyt sitten voisi sanoa näiden rangaistavien tuotteiden listalla ja fotosynteesin kautta tuotettava luonnonsokeri

alueen kunnat rautalampi ja konnevesi sekä maakunnat pohjois savo ja keski suomi ovat yksiselitteisesti kansallispuiston perustamisen takana ja tehneet kovasti töitä hankkeen eteen

eihän suomen infratarpeita pystytä yksistään tai toivon mukaan tulevaisuudessa ei ollenkaan velan varaan rakentamaan siitä huolimatta että ne ovat tulevaisuuteen tähtääviä hankkeita ja voi sanoa että jokaisella investoinnilla sitä tulevaisuutta reitataan jo tähän päivään

tämä aluehan on historiallisen rautalammin reitin keskusjärven konneveden ympäristössä joka sisältää sisävesistön suurjärven rantoja ja saaristoa mutta myös monipuolista metsäluontoa

sen vuoksi velallakin tehtävä investointi on varmasti joskus paikallaankin mutta pääsääntöisesti ilman muuta talouden täytyy olla tasapainossa ja siihen keskusta myös omassa vaihtoehdossaan pyrkii

mutta se miten me sitten haluamme rahoittaa tätä infra oytä koostuu tietysti hyvin monesta elementistä ja niitä varmaan voi olla vielä monia muitakin mahdollisuuksia

jylhät erämaisemat kirkkaine vesineen sekä kivisine ja jyrkkine kalliorantoineen ovat kansallismaisemaa josta suomalaiset nauttivat ja voivat olla ylpeitä

se että käytetään eläkerahastojen sijoituksia infra oyhyn on toinen mahdollisuus

tämä kuulostaa kyllä niin absurdilta että kuka tämän on näin osannut ajatella niin mielenkiintoisesti mietitty

erityisesti nostaisin esiin kalajanvuoren näköalat järvenselkien yli etelä konnevedelle ja hankavedelle

mielestäni esimerkiksi eläkerahastojen rahat ovatko ne siellä taavettilappeenranta tiessä tai kuutostiessä tai vaikkapa ysitiessäkin joka äsken tuossa livahti puheenvuoroissa puolivahingossa esille tai muissa suomen tiehankkeissa varmasti ne ovat tuottavammassa ja paremmassa käytössä suomalaisten kannalta kuin jos ne samat rahat heitettäisiin vaikka singaporen satamaan sillä tuotto odotuksella että se on jonkin prosentin korkeampi kuin mitä infra oyn kautta voisi saada

etelä konneveden ja enonniemen alueelle tuleva kansallispuisto mahdollistaa monipuolisen virkistyskäytön kansallisesti ja kansainvälisesti mutta erityisesti lähialueiden asukkaille

eli joka tapauksessa eläkerahastojen niidenkin sijoitusten miettiminen kotimaisiin kohteisiin palvelemaan suomalaista työtä suomalaista tekemistä kansantaloutta liikennettä infraa on tietysti paikallaan

ja kun se kotimainen tuote muutenkin varsinkin pienyritysten tuotanto on aina siinä arvontavaiheessa että kannattaako kuluttajan sitten ostaa vaikka se olisi parempaakin ja kotimaista ja suomessa tuotettua tuotetta se joutuu siihen ankaraan kuluttajavalintaan että onko siihen sitten lopuksi varaa

uskoisin että autoilija joka tankkaa huoltoasemalla olisi paljon tyytyväisempi jos hän tietäisi että joka kerran siitä lirahtaa joku sentti infraan eli pystyy suoraan vaikuttamaan myös siihen että oma osuus kulutuksesta meneekin sitten teiden ylläpitoon liikenneturvallisuuteen ja tämän puolen asian hoitamiseen

lisäksi on huomioitava kulttuuriset ja historialliset arvot

kyllä nyt kaiken kaikkiaan tällä ratkaisulla jolla muutetaan ja korotetaan nimenomaan niin makeisten jäätelön kuin virvoitusjuomien valmisteveroa tullaan siihen tilanteeseen että tällä selkeästi sorretaan kotimaista tuotantoa ja yritystoimintaa

kansankapitalismi on myös sellainen asia jota minä toivoisin että harrastettaisiin tässä asiassa niin että annettaisiin mahdollisuus kansalaisille sijoittaa säästää jollakin turvaavalla korolla infra oyhyn

jo nyt etelä konneveden ja enonniemen alueilla on hyviä palveluita kuten muun muassa tuli ja rantautumispaikkoja ohjelmapalveluja risteilyjä sekä runsaasti vuodepaikkoja

tämä on erittäin huono asia tästäkin näkökulmasta puhumattakaan sitten siitä näkökulmasta että tällä varmasti heikennetään nimenomaan kotimaisten luontaisten marjojen hedelmien ja näihin liittyvien raaka aineiden käyttöä

okei sitä voi ajatella että onko se sitten valtiolle kannattamatonta ikään kuin lainata kansalaisilta mutta silti sekin raha olisi sellaisessa käytössä ja uskon varmasti että sitä myös paljon löytyy kun vain niin halutaan

lakiesityksessä mainitut perustamiskustannukset sekä investoinnit on syytä toteuttaa jotta retkeilylle ja luontomatkailulle tulee riittävät olosuhteet ja opastus on kelvollista

minä toivoisin edustaja kopra ja kumppanit että me pohtisimme yhdessä mitä mahdollisuuksia on saada niitä investointeja liikkeelle eikä että todetaan että ne ovat mahdottomia

kuten rakkaalla lapsella myös tällä perustettavalla kansallispuistolla on monta nimeä työn alla ja kuten ministeri totesi eduskunnalla on mahdollisuus valiokuntatyöskentelyssä tuota asiaa käydä läpi

näin ollen on pakko löytää jokin ratkaisu joka perustuu esimerkiksi samaan kuin silloin kun suomessa rakennetaan asuntotuotantoa asuntorahaston kautta

näin ollen yleisesti käytössä on ollut myös nimitys rautalamminkonneveden kansallispuisto muistuttaen oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti siitä että alue sijoittuu kahden eri kunnan ja kahden eri maakunnan raja alueille

edellä olevien lisäksi on puhuttu muun muassa savupirttien kansallispuistosta ja enonniemietelä konneveden alueesta sekä kalajanenonniemen alueesta

tältä näkökulmalta toivoisin kun valtiovarainvaliokunnan liikennejaostossa olevat puolueet ja siellä olevat edustajat käsittääkseni ovat aika lailla yksituumaisia siitä että liikennerahoitukseen on saatava pitkäjänteisyyttä että siihen on saatava uusia rahoitusinstrumentteja ja muotoja elinkaarimallin ja muiden vastaavien rinnalle ja tilalle ja uusina myös mukaan että tämä pystyttäisiin ottamaan seuraaviin hallitusneuvotteluihin ketä siellä sitten mahdollisesti onkaan eikä että me nyt torppaamme sen ajatuksen että ei se niin kuin käy ei sovi eikä ole ollenkaan mahdollista

perusteluna lainmuutosesitykselle on villikanikannan lisääntyminen hälyttävässä määrin eteläisen suomen kaupungeissa erityisesti pääkaupunkiseudulla

tärkeitä kohteita alueella on kalajanvuori jota kiertävä reitti on ollut suosittu jo pitkään sekä sukeltajien suosiossa oleva vuori kalajan lampi

asiantuntijoiden mukaan villikanin elinpiiri tulee nykyisestään laajenemaan luonnonolosuhteiden muuttumisen myötä

nimeämisestä näyttäisi tulevan haastava tehtävä onhan nimen oltava informatiivinen ja paikasta lähtevä mutta myös iskevä ja kansainvälisestikin markkinoitavissa

tuhojen taloudelliset vahingot ovat merkittäviä puhumattakaan lisääntyvästä työmäärästä ja kustannuksista joita vahinkojen toistuva korjaaminen aiheuttaa eivätkä tuhotut istutukset ja pensastot sekä puiden rungot ole visuaalisesti myöskään kaunista katseltavaa

lisäksi ehkä vielä tätä isommaksi haitaksi muodostuu aikaa myöden villikanien aiheuttama tautiriski

kesyyntynyt kaupunkiolosuhteissa ihmisiin tottunut eläin on erityinen riskitekijä taudin levittäjänä koska se ruokaa etsiessään saattaa päästä hyvinkin läheisiin kontakteihin ihmisten kanssa

arvoisa herra puhemies

alun perinhän villikani on lähtenyt liikkeelle espanjan ja portugalin alueilta mistä se on levinnyt ihmisten avittamana lähes ympäri maapallon aiheuttaen mittaamattomia taloudellisia vahinkoja ja lisäkustannuksia muun muassa eri istutusten suojaamisessa